viime päivinä lakkomääriämme on verrattu ruotsin lukuihin

ruotsissa on myötämääräämislaki henkilöstön edustajat yritysten hallituksissa ja meitä enemmän aitoa paikallista sopimista

hallituksella ei ole halua turvata työntekijöiden perusoikeuksien toteutumista vaan sen tavoitteena näyttää olevan suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen siis perustuslain järjestäytymisoikeuden suojaamana järjestäytyneiden työntekijöiden aseman murtaminen pala palalta

siksi esitämme tällä lakialoitteella että työsopimuslakiin lisätään säännös jonka mukaan vuokratyövoimalla ei saa korvata työntekijää jonka työtä työtaistelutoimi koskee

arvoisa puhemies

kyllähän kauniista puheista riippumatta tilanne on se että valtio istuu tulessa kuntien ja kuntalaisten housuilla ja laittaa kunnat ja kuntalaiset maksumiehiksi tässä taloudellisessa ahdingossa

surullista on myös se ainakin täältä vasemmalta katsottuna että sitten tätä kuntien talousahdinkoa käytetään hyvin härskisti hyväksi pyrkimällä siirtämään julkinen sektori takavasemmalle ulkoistamaan kilpailuttamaan tuotteistamaan yhtiöittämään vähentämään julkista sektoria systemaattisesti

kun rahoitus siirtyy valtiovarainministeriölle ja toiminnan ohjaus säilyy opetusministeriöllä niin eikö ministeri näe tässä mitään ristiriitaa että rahoitus ja toiminnallinen ohjaus eriytyvät eri ministeriöille

arvoisa puhemies

tämä on erittäin tärkeä asia

jo aiemmin monta kertaa tätä asiaa on yritetty nostaa esille että onko aikaisemmin käytössä oleva tunnustuksellinen uskonnonopetus se oikea tapa

nyt kun ollaan entistä monikulttuurisempia meille tulee uutta väkeä tämä on todella haaste näissä suurissa kaupungeissa missä on paljon uskontoja paljon erilaisia ryhmiä

arvoisa puhemies

ei arvonlisävero ole ainoa tapa puuttua hyvän veronmaksukyvyn omaavien ihmisten verotukseen

näiden uskonnonopetusryhmien kokoaminen järjestäminen on kustannuskysymys se on järjestelykysymys ja se myös lokeroi aivan turhaan lapsia kun tässä tarvittaisiin niin kuin edustaja eloranta totesi ennen kaikkea tällaista yhteistä pohdiskelua yhteistä kokoontumista yhteistä maailman hahmottamista ja sellaista yhteistä tietämystä eri uskonnoista

me voimme kiristää tuloverotusta ottaa suurista tuloista suhteessa enemmän veroa kiristää progressiivisuutta

sitten pääomaverotukseen sisältyy se ongelma että kunta ei saa mitään ja se voisi olla sellainen uudistus joka jatkossa olisi tosi tarpeellinen että otettaisiin pääomaverotukseen myöskin kuntaosuus niin että myös kunnat hyötyisivät pääomaverotuksesta

ja tämä etiikka ja uskontotiede nykyisen järjestelmän tilalle on minusta erittäin kannatettava ajatus

se että pääomaverotukseen on saatu progressiota niin että suurista pääomatuloista maksetaan suhteessa enemmän pääomaveroa on oikea askel mutta tällaisia rakenteellisia uudistuksia tarvitaan lisää

oikeastaan vuosikymmenten saatossa täältä vasemmalta laidaltahan näitä ehdotuksia tämän järjestelmän muuttamiseksi on tehty niin ne on aika lailla perinteisin tavoin aina tyrmätty

kun edustaja eloranta mainitsi tuossa tuon kulosaaren kokeilun niin on aika mielenkiintoista että kulosaaren joka nyt ei ainakaan täällä helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ole tunnettu minään työväenluokan kaupunginosana kokeilu tästä opetuksesta on saanut paljon mielenkiintoista huomiota

arvoisa puhemies

minäkin uskallan arvostaa niitä pieniä askeleita joita hallitus on tehnyt perusetuisuuksien parantamiseksi mutta se suuri ongelma on tuolla kunnissa ja kysynkin ministeriltä ettekö kanna huolta esimerkiksi siitä mitä tapahtuu omaishoidolle

monista kunnista kuuluu jo viestejä että omaishoidon korvauksen tasoa lasketaan myöntämisperusteita kiristetään ja taustalla on tietenkin kuntien talousahdinko

elikkä ne pienet myönteiset asiat joita tapahtuu valtion tasolla eräällä tavalla sitten menevät osittain hukkaan kiristyvän kuntatalouden seurauksena ja kunnissa tapahtuvien ratkaisujen osalta

tästä minä ainakin kannan huolta ja toivon myös ministerin kantavan

kiistääkö hän ekonomistina sen etteikö sillä jos kotimaista ostovoimaa kulutuskysyntää leikataan erittäin voimakkaasti vaikkapa prosentilla x olisi vaikutusta kotimaisen kulutuskysynnän laskemisen kautta työllisyyteen

arvoisa rouva puhemies

eduskunnan miesverkoston puheenjohtajana ja myöskin tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtajana keskityn kyllä tähän miesnäkökulmaan ja miesnäkökulman tärkeyteen tässä tasa arvokeskustelussa

syksyllä tuli julki brittiläinen tutkimus jossa todettiin että ne isät jotka tekevät enemmän kotitöitä kärjistetysti tiskaavat ja imuroivat enemmän ovat onnellisempia kuin ne isät ja miehet jotka omistavat elämänsä paljon enemmän työlle ja uralle

tämä ei ole nollasummapeliä elikkä ei niin että toiselta pitää ottaa jotain pois jotta toiselle saadaan vaan molemmat voittavat hyvässä tasa arvotyössä

perkiö äsken totesi kyllä nyt tämän lyhyen ajan kun miesverkosto on ollut olemassa ja se on ollut tietoisuudessa on ollut valtava se palautemäärä joka tulee onnettomilta tuskaisilta epätoivoisilta osin myöskin katkeroituneilta ja kiukkuisilta isiltä jotka ovat menettäneet lapsensa monet lopullisesti

lapsen menettäminen on aina kova juttu jos lapsen menettää onnettomuuden kautta kuoleman kautta tai tällä tavalla mutta jos lapsen menettää muutoin esimerkiksi erotilanteessa ja tietää että se lapsi on olemassa hän on jossain mutta ei voi pitää enää häneen yhteyttä ei voi antaa hänelle rakkautta ei voi kantaa vastuuta hänestä kantaa huolta niin kyllä se on tuskaista sekin

ja vaikka aina on sana vastaan sana ja voidaan sanoa että näitä asioita kärjistetään niin kuitenkin olen vakuuttunut siitä että meillä on paljon tekemistä siinä että näissä erotilanteissa huoltajuuskiistoissa saataisiin tasapainoisempaa tilannetta aikaan

se että jompikumpi isä tai äiti määrätyllä toimenpiteellä systemaattisesti estää toista vanhempaa esimerkiksi tapaamasta lastaan on sanktioitu siitä joutuu rikoksesta syytteeseen

meillä ei ole tätä ruotsissa on eräänlainen sekamalli tästä mutta saa nyt nähdä mitä ministeri brax vastaa tähän kirjalliseen kysymykseen vielä ennen vaalikauden päättymistä

mutta toistan että se viestien määrä joita tulee jatkuvasti se ongelma ei voi olla niin sanotusti tuulesta temmattua vaan meillä on todella ongelmia niin kuin tässä mietinnössäkin on ihan oikein

valiokunta on kuunnellut miesjärjestöjen edustajia asiantuntijoita siltä taholta ja selkeä viesti myös mietintöön sisältyy että näihin asioihin pitäisi puuttua

täällä on puhuttu kuinka hyvin kreikan taloutta on seurattu eun toimesta menneinä vuosina

joka ainoassa lausunnossa kiinnitetään huomiota kestämättömään eläkejärjestelmään ja sen aiheuttamaan rasitukseen joka kerta

ei mitään

mitkään hälytyskellot eivät ole soineet siitä että se kasvu on ollut matalaan korkotasoon perustuvaa velkavetoista investointiin ja korkeaan kulutukseen perustuvaa kasvua

täällä ministeri katainen totesi jälleen että viikonloppuna käytiin sota tai taistelu kansanvallan ja markkinavoimien välillä

päivän jälkeen kun usan presidentti totesi että nyt on tämä sota alkanut kaikkien pitää olla yhteisessä rintamassa epäilijät ovat luusereita kaikkien pitää sitoutua

etsitään yhteisiä keinoja vähän kyseenalaisestikin kun tilanne on päällä

ensin toimitaan ja sitten järjestetään perustelut toiminnalle

pitää tiivistää rivejä

ja on varmasti ihan oikea tulkinta että kyllähän se mitä viimeksi tänään esimerkiksi komissio on ehdottanut kansallisten budjettien etukäteistarkastuksesta ilman muuta tarkoittaa liittovaltiokehityksen tiivistymistä tai muilta osin ministeri katainen totesi julkisuuskoordinointia yhteisessä talouspolitiikassa

joka tapauksessa tällaiset asiat kuin yksikköhintakehitykset ja tuottavuuskehitykset altistetaan julkisuuden kautta yhteisen koordinoinnin alle ja kyllä se tietenkin tällaista tiivistyvää yhteistyötä liittovaltiokehitystä on mukana tuomassa

pitäisi ehkä kuitenkin kiinnittää huomiota siihen mikä nämä hyökkäykset mahdollistaa ja mitkä ovat niiden takana

tietysti niiden takana ovat nämä heikot kansantaloudet kuten tässä tapauksessa kreikka ja vaaravyöhykkeessä espanja portugali ja niin edelleen

mutta kyllähän tämän saalistuksen ja näiden tilaisuuksien hyväksikäytön takana on lyhytnäköinen ahne itsekäs voitontavoitteluun perustuva vastuuton kvartaalitalous heti minulle kaikki ajattelu aivan liian vapaana ja säätelemättömänä mellastava raha ja valuuttamarkkinatoiminta

tämä on se syy minkä vuoksi tällaisia torjuntaoperaatioita joudutaan tekemään

pitäisikö saada oikeudenmukaisempaa kansainvälistä talousjärjestelmää enemmän sääntelyä enemmän reilua peliä fair play peliä tähän taloudenpitoon

ellei kansainvälinen yhteisö pysty myöskin tähän puoleen kiinnittämään huomiota niin hyökkäykset tulevat varmasti jatkumaan ja tällaisia paketteja joudutaan rakentelemaan sitten enemmän tai vähemmän paniikissa myöskin tulevaisuudessa

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on halunnut kiinnittää huomiota myös näihin perussyihin ja syyllisiin ei vain näiden seurauksien torjuntaan

sen vuoksi kun suomikin nyt sitoutuu miljardiluokan vastuisiin kansallisen liikkumavaran tulevaan pienenemiseen eun liittovaltiokehitykseen ilman että pankkeja luototuslaitoksia ja muita syyllisiä oikeasti laitetaan vastuuseen on aivan perusteltua vastustaa myös tätä esitystä

arvoisa puhemies

kuulin että ministeri risikko totesi että eivät kunnat niitä rupea perimään ja rasitus ei kasva mutta kun nämä terveyserot kasvavat koko ajan nyt on kyllä ihan oikeasti vaarana että ne ihmiset jotka tähän astikin ovat olleet heikommassa asemassa terveyspalveluiden suhteen eivät tämän jälkeen edes mene terveydenhoitajan puheille

miten ministeri voi vakuuttua siitä että tällä ei ole negatiivista vaikutusta terveyserojen kasvuun kun tämän päivän helsingin sanomissa selkeästi kerrottiin että tämä kielteinen kehitys sekä tuloerojen että terveyserojen osalta edelleen kasvaa

siihen sisältyy se ongelma että onko se yhdenvertaista että riippumatta siitä minkä vuoksi asiakirjat eivät ole kunnossa asetetaan maahanmuuttajat eriarvoiseen asemaan

ja pidän sitä problemaattisena sen takia että itse asiassa tämän rajoitteen myötä sitten kun niitä työhalukkaita maahanmuuttajia on houkutus tulee mennä pimeille työmarkkinoille harmaaseen talouteen

kun puhutaan näistä vetovoimatekijöistä euroopassa kaiken kaikkiaan ei pelkästään suomen osalta vaan koko euroopan osalta niin ihmissalakuljettajilla ja heidän bisneksellään on niin kauan tulevaisuutta kuin euroopassa on laajat pimeät työmarkkinat

niin kauan kerätään rahaa niin kauan tuhannet ja tuhannet ihmiset vaarantavat henkensä ylittäessään välimerta ja muuta kuin on työmarkkinat joille he voivat maahan päästyään soluttautua ja olla harmailla työmarkkinoilla harmaan talouden piirissä

tämä on iso ongelma espanjassa etelä euroopassa ja voi melkein suoraan sanoa että siellä varsinkaan ei meilläkään tarpeeksi tähän puututa mutta siellä puututaan vielä vähemmän voi jopa sanoa että niin kauan kuin korkeilla virkamiehillä ja poliitikoilla on puutarhureina ja autonkuljettajina pimeän työn tekijöitä noin kärjistäen niin on turha luulla että se vetovoimatekijä euroopasta loppuu ja niin kauan ihmissalakuljetus ja tämä rikollisuus tulee rehottamaan

se sama ihmissalakuljetus joka pitää sisällään tietenkin lasten salakuljetusta prostituoitujen salakuljetusta ja sitten näille pimeille työmarkkinoille pyrkivien ihmisten salakuljettamista

se on myös totta että kaikissa niissä maissa missä telakkateollisuus on syystä tai toisesta ajettu tai ajautunut alas sitä ei koskaan ole pystytty uudelleen nostamaan jaloilleen ja sen vuoksi on välttämätöntä tehdä kaikki mahdollinen tämän kuilun ylittämiseksi

kun vähän vajaa viisi vuotta sitten eduskunnan ihmisoikeusryhmä oli afganistanissa niin silloin oli toivoa maassa turvallisuus oli lisääntymässä kabul oli turvallinen jopa mazar i sharif oli turvallinen alue silloin

vaikka on asevoimia paljon lisätty aseellista rauhanturvaamista on yritetty viedä sinne tämä poliittinen neuvotteluratkaisu on jäänyt odotuttamaan itseään ja se on erittäin surullista

mutta minä näen aika pessimistisenä tämän asevarusteisen rauhanturvaamisen ja diplomatian viemisen ja ehkä sitä voidaan katsoa ovatko kaikki isommat kumppanit jotka siellä aseineen liikkuvat toimineet parhaalla mahdollisella tavalla ovatko ne kunnioittaneet sen kansan peruskulttuuria sen lähtökohtia vai ovatko he olleet liikaa öykkärilinjalla siellä liikkeellä

sen takia tämä asevoimien lisääminen ja sillä demokratian ja rauhan palauttaminen ei ole välttämättä kovin tuloksellista

kun itsekin harrastan kuntourheilua niin kuin täällä joidenkin kollegoidenkin hyvin tiedän harrastavan niin ymmärrän että pitkällä lenkillä ajatus kulkee aika reippaasti ja tulee aika hurjia ideoita välillä mieleen

ongelma tässä rukan lumilla tulleessa ideassa oli vaan se että se oli lennokas mutta täysin hölmö idea

sen vuoksi kun tänä aamunakin juoksin tuolta omasta vaalipiiristäni tänne valtiopäiville helsinkiin niin ajatus oli kirkas ja monenlaisia ideoita pyöri mielessä

mutta tämä hallituksen vastaus tähän konkreettiseen välikysymykseen on kyllä selvästi muuta kuin selkeä

tässä lukee niin että haetaan jo vuoden loppuun mennessä vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta

jos siinä olisi lukenut niin että haetaan vuoden loppuun mennessä vaihtoehtoisia malleja hallituksen pyrkimykselle eläköitymisikärajan nostamisesta se olisi ihan toinen mutta tässä haetaan nimenomaan vaihtoehtoisia malleja eläkeikärajan nostamiselle

tämä kyllä selittää sen että ei kukaan ministereistä suoraan vastannut välikysymykseen että hallitus on vetänyt ehdotuksensa eläkeikärajan nostamisesta pois koska todellisuudessa ja tämän tekstin mukaan hallitus ei ole myöskään siinä perääntynyt

tämä on meidän oppositiossa otettava hyvin vakavasti ja toivottavasti otetaan myöskin työmarkkinajärjestöissä ja kansalaisten keskuudessa huomioon

tähän pääministerin vastaukseen liittyy myöskin aika kovaa opposition vähättelyä kun pääministeri totesi että hallituksella ei ole samaa ylellisyyttä kuin oppositiolla joka voi ajatella vain seuraavia vaaleja

on tämä aika hurjaa puhetta pääministeriltä parlamentaarisessa järjestelmässä jossa sijaa on niin oppositiolle kuin hallituksellekin

hyviä puolia on se että se on mahdollistanut eläköitymisiän nostamista mutta huonona puolena on se että raskaita töitä tekevät eivät ole oikeastaan siitä paljonkaan hyötyneet

sitten kevyemmissä töissä olevat pääsevät superkarttumalla hankkimaan korkeampaa eläkettä ja tällä tavalla eläkkeidenkin erot ovat kasvaneet

mutta onhan tämä nyt tietysti paljon parempi ratkaisu kuin ennen vanhaan kun oli työeläkejärjestelmä kun telakan runkolevyseppänäkin katsoin että silloin kun kaverit hankkivat urakkatöissä paljon rahaa sitä ei otettu huomioon eläkepalkassa ollenkaan vaan viimeisten vuosien mukaan sitten kun he olivat siivoustehtävissä tai varastoissa pienellä aikapalkalla määräytyi työeläke ja sitäkään työeläkettä he eivät pitkään ehtineet nauttia koska työ oli niin kuluttavaa

oikeudenmukainen eläkejärjestelmä olisi se että tehtävästä työstä ammatista riippumatta kaikilla olisi keskimäärin oikeus nauttia terveenä yhtä monta eläkevuotta

siihen pitäisi pyrkiä

ikääntyviä työntekijöitä on autettava tuettava työaikajärjestelyillä seniorivapaajärjestelyillä kuntoutuksella iäkkäimmät ammattityöntekijät voisivat olla enemmän työhönopastajina siirtää sitä osaamista nuoremmille työntekijöille ja sillä tavalla olla kevyemmissä töissä

työelämässä on todella paljon kuten täällä on moneen kertaan todettu kehittämisen varaa ja mieluummin voidaan porkkanoilla joustavuudella eläköitymisikää nostaa ei pakkokeinoilla mitä hallitus tässä yritti eikä ole siitä yrityksestä ikävä kyllä nähtävästi vieläkään luopunut

kuten ministeri arhinmäki totesi ja on ryhtynyt myöskin toimenpiteisiin niitä seuroja joilla on vaikeuksia selvitä maksuista taksoista tuetaan ja sitä seuratoimintaa tuetaan jolla sitä kynnystä harrastaa ja osallistua toimintaan pidetään mahdollisimman matalana

onko teillä yhteistyössä suunnitteilla hankkeita joilla urheiluseurojen toimintaa liittyen iltapäiväkerhotoimintaan aamukerhotoimintaan ja yleensä koulujen yhteydessä tapahtuvaan liikuntaan voitaisiin sillä tavalla tukea että nimenomaan niiden seurojen toimintaan jotka tässä tekevät esimerkillistä työtä eivät vain hankkiakseen jäseniä seuroihinsa ja urheilijoita sitä kautta vaan jotka tekevät nimenomaan tätä yhteiskunnallista syrjäytymisen torjuntatyötä satsattaisiin erilaisilla hankkeilla ja satsauksilla

mitä tulee yleislakkouhkauksiin vanhana pääluottamusmiehenä voin sanoa että paras lakko on se mitä ei koskaan tarvitse aloittaa

kun työmarkkinajärjestöjen osalta tuli tällainenkin vaihtoehto esiin se tuli kentältä tulleen palautteen kautta

mutta onneksi sitten hallitus ainakin jossain määrin peräytyi ja tämän pitemmälle ei tarvinnut mennä mutta aikamoisen riskin rukan lumilta pääministeri kyllä tää

edustaja

arvoisa herra puhemies

selontekoa voidaan pitää liian kunnianhimoisena tai vaatimattomana eri perusteilla ja näkö ja lähtökohdista riippuen

kansainvälisesti vertaillen niin kuin täälläkin on todettu voidaan arvioida että tällä selonteolla ja sen tavoitteilla asetutaan eturiviin

mutta toisaalta jos sitten ajatellaan sitä haastetta mikä maapallon lämpenemisen torjumisella on niin sitä voidaan pitää vaatimattomana ja riittämättömänä

ilmastonmuutos on tosiasia ja tarvitaan radikaaleja ja kovia muutoksia meidän jokaisen käyttäytymisessä ja koko yhteiskunnan toiminnassa

mutta tosiasia on se myös että suomella on määrätty sijainti määrätty ilmasto meillä on määrätty olemassa oleva elinkeinorakenne jota ei vaan napin painalluksella eikä paperille kirjoitettuna nopeasti muuteta elikkä tässä on tosiasioita ja tosiasioita vastakkain

ydinvoima herättää tunteita on herättänyt täällä tänään voimakkaita hehkutuksia varmasti puolesta ja vastaan

ydinvoimaan sisältyy kiistatta ongelmia kuten uraanin louhinta mistä sitä hankitaan millä periaatteella ja se eettinen kysymys mistä ministeri pekkarinen täällä totesi että jos olemme ydinvoimavaltio niin onko meillä moraalista oikeutta sitten torjua edes ajatusta siitä että myöskin raaka ainetta hankkisimme omasta maaperästä jos sitä meillä on hankittavissa

onnettomuusriskit ovat edelleen olemassa vaikka varmasti monessa muussa yhteiskunnan toiminnassa myös energiateollisuuden ja energiantuotannon alalla riskejä on kyllä aika paljon

en tiedä enkä muista lukuja mutta taitaa olla tuhansissa se ihmisuhrien määrä joka muun muassa hiilestä johtuvien seurauksien vuoksi kuolee vuosittain

tietysti ydinjätteen loppusijoitusongelma vaikka sen väitetään olevan hyvin ratkaistu suomessa on ongelma joka täytyy tunnustaa

mutta jos ydinvoimaa ajatellaan sitten kasvihuonekaasujen päästöjen kannalta niin tosiasia on se että taitaa olla tuuli aurinko ja vesivoima joita voidaan verrata tässä näkökulmassa ydinvoiman tuottaman energian puhtauteen jos unohdetaan nämä muut seikat

en tiedä kuinka merkittävässä roolissa hallituksen ilmasto ja energiapolitiikassa tiukan paikan tullen tämä ydinvoima on

onko se niin kova kysymys että hallitus voi olla siitä asiasta erimielinen sisäisesti suuntautuuko se lisäydinvoimaan vai ei

suomen ja erityisesti suomen teollisuuden ja myöskin kotitalouksien tarvitseman sähkön riittävyyden näkökulmasta ja sitten ilmastonmuutoksen näkökulmasta

metallimiehenä en voi kerta kaikkiaan ohittaa rautaruukin tai outokummun henkilöstön huolta tulevaisuudesta ja sen teollisuudenalan pysyvyydestä

puutuotteet mainitaan pikalukemisen osalta yhden kerran

kansainvälisesti on todettu että puurakentaminen puut syrjäyttävät esimerkiksi betonia joka on erittäin paljon kasvihuonekaasuja päästävä raaka aine